tässä mielessä jos meillä olisi hyvä valvonta näitä satoja oikeusjuttuja ei ehkä niin paljon olisi ja ennen kaikkea jos olisi hyvä valvonta ne olisivat paljon lyhyempiä

tässä on usein verrattu murhaan tätä tapahtumaa niin kuin se moraalisesti sama onkin mutta sitten jos ajatellaan näytön puolesta niin murhassa on kuitenkin useimmiten se ruumis josta saa aika paljon näyttöä sekä teknistä näyttöä mutta useimmiten on myös taktista näyttöä

ja kuinka ollakaan tämä nuori on pahimmillaan kiristettynä joutunut antamaan tiedot näille rikoksentekijöille näille pääjehuille ja tätä kautta rikoksen selvittäminen on vaarantunut ja vaikeutunut hyvin paljon

onkin tärkeätä nimenomaan että nyt edelleen täsmennetään näitä vahingonkorvaus ja rikosoikeudellisia vastuita ja myös takuuajan riittävyyttä

elikkä nyt tällä lakivaliokunnan ansiokkaasti tekemällä muutosesityksellä torpataan se että liian aikaisessa vaiheessa ei tietoja jouduta antamaan kenellekään vaan vasta siinä vaiheessa kun se juttukokonaisuus kaiken kaikkiaan valmistuu annetaan tiedot ja silloin lähtee tämä selvityksen teko

se on ihan selvää että jos joku tekee tahallaan jonkin rikoksen esimerkiksi törkeän vahingonteon työmiehet panevat putkeen sementtiä kostoksi ikävälle työnjohtajalle niin sehän täyttää rikoksen tunnusmerkistön

sitten kun ajatellaan tapausta jossa on uhrin hajanaisia muistikuvia vuosikymmenten takaa mitkä varmaan pitävät paikkansa niin milläpä ne saat näytöksi

mutta sitten on näitä tuottamuksellisia tai muita tekoja joissa on hyvin epäselvää mikä tässä se vastuu on

nythän pari vuotta sitten rikoslain vanhentumispykäliä muutettiin nimenomaan näiden seksuaalirikosten osalta jotka ovat kohdistuneet alaikäiseen ihmiseen

ennen kaikkea syy miksi se on epäselvää on se että näitä työvaiheita ei ole dokumentoitu tarpeeksi hyvin

ja lakivaliokunta ansiokkaasti kuunteli tässä arjen ammattilaisia ja sitä kautta saatiin sitten aivan hyvään muotoon tämä pykälä eli se palvelee kaikkien etua

ei tarkoita sitä että aina joku ulkopuolinen henkilö tulee sinne valvomaan vaan sen työntekijän tai työnjohtajan meidän mielestämme pitää dokumentoida ne tärkeät työvaiheet

syyttäjät poliisit muutkin sanoivat että eihän se nyt muutamasta viikosta ole kiinni koska tämä selvitys tehdään vaan tärkeintä on että tämä juttu selvitetään kokonaisuudessaan

se ei ole kustannuskysymys se on todella halpaa se on helppoa ja itse asiassa tämmöinen arkistointikin on äärimmäisen helppoa onko se sitten sen rakennushankkeen päiväkirja

ja eräs syyttäjäkin totesi että ei hän lähde asialle tekemään mitään ennen kuin koko juttukokonaisuus tulee hänen pöydälleen sen yksittäisen nuoren asiassa

tässä on myös semmoinen juttu että ilman muuta tämmöinen ihminen joka on kokenut seksuaalista väkivaltaa nuorena lapsena kaipaa tukea mutta se saako sitä tekijää rikosoikeudelliseen vastuuseen voi olla aika vaikeaa

eli tämä osoittaa että valiokunnassa kun on hereillä pystyy tekemään hyviä muutoksia lakeihin sinänsä ansiokkaisiin hallituksen esityksiin

tällä on ennalta ehkäisevä vaikutus että tehdään ne kriittiset rakennusvaiheet kunnolla mutta myös sitten jos jotain tehdään väärin sieltä on hyvinkin helppo katsoa mitä on tehty ja kuka on tehnyt ja koska on tehnyt

ja tässä kun äsken käytiin esitutkinta pakkokeinolain muutoksesta keskustelua niin uskon että lakivaliokunta pystyy ainakin osittain täyttämään tämän salin toiveita tulevissa käsittelyissä

minun mielestäni tämmöinen ehdottomasti pitää ottaa käyttöön ja todella sen ei tarvitse olla mikään ulkopuolinen valvoja vaan työntekijä itse

se ei poista sitä etteikö hänen pitäisi joutua vastuuseen mutta pedofiilithan useimmiten toistavat tekonsa ja pedofiili on vaarallisimpana nuorena jolloin tähän asiaan reaaliaikaisesti pitäisi puuttua

kaiken kaikkiaan kuten alussa sanoin toivon todella että jokainen meistä täällä salissa ajaa ankarasti tätä asiaa eteenpäin ja että nämä tarkastusvaliokunnan mietinnön päätösehdotukset sitten todella täällä salissa olisivat hallituksen esityksiä ja myös kunnissa tehtäisiin toimenpiteitä näiden asioiden viemiseksi eteenpäin paremmalle mallille

tässä on nyt sitten semmoinenkin juttu että jos nämä seksuaalirikostutkijat niitä ei suomessa kovin paljon ole pannaan tutkimaan näitä vanhoja tapauksia niin se on pois reaaliaikaisesta tutkinnasta

eli kun me saamme jonkun lapsen hyväksikäyttäjän pysäytettyä heti niin me pelastamme sillä kymmeniä ellei jopa satoja lapsia

siinä olisi paljon lainsäädännössä kehitettävää miten sitä pystyisi estämään että pedofiilit käyttävät lapsia hyväkseen netissä koska pedofiilit uusivat sen rikoksensa jos heitä ei saa kiinni

elikkä minäkin olen peräänkuuluttanut nimenomaan sitä että pitää saada kovempia rangaistuksia nimenomaan minimirangaistuksia

olen jopa tehnyt lakialoitteen että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistus nousisi perusrikoksen kohdalta vuoteen ja törkeän kahteen vuoteen

siinä olisi nimenomaan sellainenkin pointti että toki se tekijä on silloin vankilassa eikä hyväksikäytä lapsia mutta hänet voitaisiin panna tämmöiseen stop ohjelmaan jolla seksuaalirikollisia ainakin osa pystytään parantamaan ja jos ei pystytä niin sen jälkeen sitten yhteiskunnan mielestäni täytyy miettiä entistä kovempia toimia aina kemialliseen kastraatioon asti mutta se on toinen juttu

arvoisa puhemies

se mahdollistaa smn sisäisen turvallisuuden toimijoiden toiminnan ensi vuonna tyydyttävällä tasolla

aivan lyhykäisyydessään

sitten olen erittäin tyytyväinen ministeriin kun olette kiirehtinyt sisäisen turvallisuuden selontekoa

joten me olemme kaikki samaa mieltä tästä että nämä lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset ovat tuomittavia ja ne ovat murhan tasoisia rikoksia mutta näistä menettelytavoista olen eri mieltä

siinä me itse kukin voimme ottaa kantaa meidän kokonaisturvallisuuteen josta tämä sisäinen turvallisuus on eräs osa alue ja siinä muun muassa poliisien määrään itse kukin voi ottaa kantaa ja myös sitten vastuuta

se ei kuitenkaan poissulje sitä vaihtoehtoa vaikka tämä oikeudenkäynti olisi ollut tämä poissaolevana vangitseminen salassa pidettävää diaaritiedot salaiset että myöhemmin poliisi tiedottaisi tästä asiasta julkisuuteen esimerkiksi valokuvalla

mutta tosiaan minäkin haluan kiittää ministeriä siitä että hän on toiminut ansiokkaasti muun maussa näissä järjestelykeskusasioissa palautuskeskusasioissa ja tehnyt erilaisia poliittisia linjauksia

kuten sanoin jos nämä tutkijat pannaan tutkimaan ikivanhoja juttuja joidenka selvittämismahdollisuus on heikko se on pois tästä päivittäistutkinnasta ja pedofiilejä entistä enemmän on valloillaan

mutta näkisin kuitenkin että kuten niikko tässä esittää tämän poissaolevana vangitsemisen niiden tietojen salassa pitämisen pitäisi olla ehdotonta ja poliisi oman harkintansa mukaan myöhemmin sitten käyttäisi niitä tällä hetkellä lainsäädännössä olevia keinoja tiedotukseen ja rikoksesta epäillyn kiinni saamiseen toisten

tiedän ministerin aktiiviseksi toimijaksi myös tuolla eussa ja haluaisinkin kysyä kun nyt tulee sitten oikeudenmukaisen prosessin jälkeen palautusten aika ja siinä mitataan meidän yhteiskunnan oikeusjärjestelmän toimivuus ja yhteiskunnan toimivuus

keskustelu on

se ei jää odottamaan että joku tulee tekemään ilmoitusta vaan se koettaa löytää pedofiilejä ja heidän uhrejaan useimmiten verkossa ja onnistuu siinä suht hyvin nykypäivänä

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksas asiat poimien jaosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kymmenes viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen d

arvoisa herra puhemies

tai sitten jos meillä olisi valtaa niin mikä ettei lisättäisiin tutkijoiden määrä niin paljon että näitä vanhentuneitakin juttuja voitaisiin tutkia ja lakia muuttaa

aloitteen pääasiallinen sisältö on seuraava

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kymmenes viidettä kaksituhattakaksitoista se olisi tehokas paketti

mutta täytyisi vain olla sitten varma ettei tehdä nollatutkimuksia koska se joka näitä seksuaalirikoksia päivittäin tutkii kyllä näkee missä jutuissa on menestymisen mahdollisuus rikosoikeudellisesti

lakialoitteessa ehdotan että enimmäisrangaistus nostetaan kahteen vuoteen vankeutta minimirangaistuksen pysyessä ennallaan

rikoksen vanhentumisaika pitenee tuolloin kahdesta vuodesta viiteen vuoteen

voimassa olevassa lainsäädännössä erityinen ongelma on etenkin työturvallisuusrikoksen lyhyt vanhentumisaika ja rangaistuksen vähäisyys etenkin törkeissä teoissa

toistan ehkä vielä itseäni tässä että en missään tapauksessa niinkään ole vastustamassa tätä lakialoitetta mutta minulla olisi toisenlaiset keinot puuttua näihin seksuaalirikoksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn

enimmäisrangaistus työturvallisuusrikoksesta on nykyisin vuosi vankeutta

tästä huolimatta en missään tapauksessa todellakaan tyrmää tätä aloitetta ei pidä ymmärtää tätä asiaa väärin vaan ehkä menettelytavoista meillä on pieniä näkemyseroja

tässä keskustelun alkupuolella tuli aika vakavia väitteitä vankilan henkilökuntaa kohtaan

näinhän ei suinkaan missään tapauksessa ollut

tämä on tärkeä pitää mielessä koska vankilan henkilöstö on virkamiehiä toimii virkavastuulla ja nämä väitteet ikään kuin osoittivat että he olisivat syyllistyneet virkarikoksiin

suurimmassa osassa oikeuden antamista tuomioista työturvallisuusrikos on yhdistetty juuri kuoleman tai vammantuottamusrikoksiin

työelämän ja olojen muuttuessa on työpaikoilla muodostunut kasvavaksi ongelmaksi erilainen häirintä kiusaaminen ja henkinen väkivalta

vankilan henkilöstö on ammattitaitoista henkilöstöä joka ei halua vangille pahaa vaan haluaa valmentaa häntä siihen vapauttamiseen ja tukea ja voi sanoa kasvattaa

etenkään tällöin nykyisessä työturvallisuusrikoksessa säädetty vuoden enimmäisrangaistus ei ole riittävä ja suhteessa toiminnan vahingollisuuteen

kuten toimenpidealoitteessanikin mainitsin se perustehan pitää kirjata ylös miksi haalareita on käytetty se on kaikkien oikeusturvan mukaista

yhteiskunnan rakennemuutoksen vuoksi myös työ on muuttunut yhä enemmän asiantuntijatyöksi ja niin sanotuksi tietotyöksi

kuten on ollut puhetta niin on paljon päihdeongelmaisia mielenterveysongelmaisia ja pitää lähteä siitä päihdekuntoutuksesta

henkisen työsuojelun puutteen seuraukset pitkään jatkuessaan ilmenevät muun muassa unettomuutena masennuksena tai psykofyysisinä oireina

vankeuslain kokonaisuudistus on tulossa mutta sitä me emme voi jäädä odottamaan vaan edustaja auton aloite pitää saada pikaisesti eteenpäin ja voimaan se että tarkkailuhaalareita saa edelleen käyttää

henkistä kuormitusta työssä aiheuttavat toistuvasti ilmenevinä muun muassa epäoikeudenmukainen johtaminen työn tavoitteiden puuttuminen työnteon estäminen ammattitaidon ja osaamisen vähättely tai vastaavasti osaamiseen nähden liian vaativien töiden teettäminen

arvoisa herra puhemies

ensisijaisia keinoja puuttua työpaikan ongelmiin ovat esimieheksi nimitettävien ammattitaitoinen ja laadukas rekrytointi koulutus työturvallisuuteen liittyvien toimintatapojen luominen ja avoimen ilmapiirin vaatiminen

kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin todella hallitus on lisännyt rahaa poliisin toimintamenoihin ja ennen kaikkea nyt vihdoinkin on tehty tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma rahankäytön ja resurssien suhteen

mutta ääritilanteissa kun työyhteisön sisäiset keinot eivät riitä on voitava käyttää myös tehokkaita keinoja esimerkiksi kiusaamisen kitkemiseksi

se on aikaisemmin ollut semmoista kädestä suuhun elämistä ja on ollut epävarmuutta ja joskus voi sanoa on ollut kiire käyttää vuoden lopussa rahoja ja välillä niitä ei ole ollut

tällöin viranomaisten toiminnan ja lainsäädännön on oltava ajan tasalla

rikoslain työturvallisuussäädöksen ongelma on tällä hetkellä rangaistusmaksimin alhaisuus ja sitä kautta tapausten lyhyt vanhentumisaika

ei tuolla kentällä edelleenkään mitään komisariopartioita näy kuin silloin tällöin mutta sehän nyt ei ole todella se idea vaan se että kun luonnollisen poistuman kautta joku eläköityy vaikka apulaispoliisipäällikkö niin hänen tilalleen saadaan kaksi konstaapelia palkattua joko kentälle tai tutkintaan

arvoisa herra puhemies

olin tuosta todistajansuojeluasiasta tosi iloinen mutta nyt jaan pettymyksen edustajakollega zyskowiczin kanssa kun minäkin luulin että tässä nyt korjataan tämä puute mikä meillä on olemassa vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa näiden rikoksentekijöiden palauttamiseksi

osa tapauksista vanhentuu rikosoikeudellisesti koska viranomaiset eivät ehdi käsitellä laajoja toimenpiteitä vaativia ja vaikeasti selvitettäviä juttuja

näinhän tämä menee ja näin pitääkin olla

johtoakin pitää olla mutta sitä pitää todella keventää

mielestäni kun puhutaan kumppanuudesta ja yhteistyösopimuksista tässä olisi ollut hyvä tilanne pikkaisen jopa pakkoa painostusta käyttää että oltaisiin saatu tällainen pykälä siihen että kipu paikasta käsittääkseni olla lakkauttamassa etenkin kun suomen kehitysapu vietnamille tässä koko ajan pienenee ja toivottavasti myös lakkaa sitten koska ei yhteistyöhön suostuta suomen kanssa

työturvallisuusrikoksen käsittely vaatii jo ennen mahdollista oikeuden istuntoa lähes aina työsuojeluviranomaisen poliisin ja syyttäjän toimenpiteitä

se on ihan hyvä linja ja tätä linjaa pitää hallituksen jatkaa ja siltä osin kannustan ministeriä toimimaan tässä suhteessa näiden linjausten mukaisesti

mikäli enimmäisrangaistus korotettaisiin kahteen vuoteen vanhentumisaika nousisi viiteen vuoteen

mutta se miksi näin pitää tehdä on se että ihmiset kansalaiset luottavat suomen oikeusjärjestelmään ja totta kai se aiheuttaa meille kustannuksia kun joku on vankilassa

se takaisi asianomistajan oikeusturvan toteutumisen ja samalla helpottaisi huomattavasti eri viranomaisten toimintaa vaikeasti selvitettävissä ja paljon työtä vaativissa tapauksissa

samoin oikeus voisi käyttää entistä enemmän teon vakavuuteen liittyvää harkintaa määrätessään tuomion koska rangaistusasteikko laajenisi sakosta kahteen vuoteen vankeutta

mutta nyt ei niinkään sosialidemokraattien vaatimuksesta selvitysmies salmi tehnyt sitä työtä vaan kyllähän siinä oli vähän laajempikin kannatus ja sittenhän sdp sitä vaati mutta niin vaati myös kokoomus ja se on ihan sama nyt kuinka tässä sitä kunniaa otetaan tästä asiasta selvitys on tehty selvitysmies salmi on sen tehnyt

miten pystyy suomeen jäämään helpoimmin joku ulkomaalainen eu alueen ulkopuolelta tuleva

arvoisa herra puhemies

tekemällä täällä pienen rikoksen ja joutumalla hetkeksi aikaa vankilaan ja sen jälkeen on täysin yhteistyökyvytön että ei halua palata kotimaahan niin tänne jää niin että jämähtää

mutta sitten kun joku rehellinen kansalainen eun ulkopuolelta tulee tänne työntekoon häntähän kohdellaan kuin rikollista ja hänet ehkä palautetaan sitten takaisin sinne kotimaahan

ja ennen kaikkea tässä on nyt se hyvä että koska kenttä ei luottanut siihen selvitykseen jota poliisihallituksen väki ja myös ministeriön väki johtivat minä tiedän kyllä että esimerkiksi ylijohtaja aaltomaa teki parasta mahdollista työtä tässä asiassa työryhmän puheenjohtajana niin nyt se on ulkopuolisen tahon toimesta selvitetty ja minun mielestäni nyt siihen on sitten myös tyydyttävä

toivon tosiaan että ministeri tämän asian panee kuntoon koska tiedän hänet ahkeraksi ihmiseksi ja tiedän että hän tämänkin asian saa kuntoon ja neuvoteltua niin että vietnamiin ja moneen muuhunkin maahan rikolliset saadaan palautettua

mutta ne tapaukset mitkä tulevat tuomioistuimiin ja tässä tapauksessa ennen tuomioistuinkäsittelyä tähän sovitteluun ovat usein vaikeita

valitettavasti pieneen osaan liittyy sitten alkoholi ja mielenterveysongelmia perheväkivaltaa ja ne eivät tänne kuulu ja valitettavan monessa tapauksessa on voi sanoa luonnehäiriöisiä vanhempia jotka nimenomaan haluavat riidellä riidan vuoksi eivätkä ajattele lapsen etua

jos mennään sitten tähän liikkuvan poliisin asiaan josta en valitettavasti voi olla samaa mieltä arvoisan ministerin kanssa ja olen sen aikaisemminkin tuonut esille

mutta kuitenkin tämä on hyvä asia

täällä edustaja vehviläinen käytti ihan hyvä puheenvuoron siitä mutta minä heitän nyt tässä asian ihan tuonne käytännön tasolle

miesnäkökulma

valitettavasti monet isät kokevat ehkä perusteettakin epäoikeudenmukaisuutta tässä herkässä tilanteessa ja he kokevat että se miesnäkökulma jää täysin näkemättä siellä

eräät kun mä ymmärrä tai sanotaan nyt näin että kun tämä ilmeisesti tullaan lakkauttamaan niin positiivista nyt kuitenkin tässä asiassa on se että poliisihallituksessa paras poliisijohtaja tällä hetkellä tekee suunnitelmia tämän mittariston kehittämiseksi ja se johtuu kuulemma aivan yksinomaan siitä että täällä me poliisitaustaiset edustajat olemme niin metelöineet näistä mittareista

eli tämän vuoksi olisi tärkeätä että myös miehiä saataisiin tähän toimintaan mukaan ja sitä ennen kun ei saada valmentavan koulutuksen pitää lähteä myös siitä näkökulmasta että siinä huomioidaan miehen näkemys

nyt niitä kehitetään ja se on hyvä että paras mahdollinen tulos saataisiin irti jos tämmöinen lakkauttaminen tapahtuu

mutta totta kai kaiken lähtökohta että myös miehet osallistuvat sovitteluun on se mistä pitää pitää kiinni ja sitä pitää kehittää tässä hyvässä systeemissä

täällä niin sanotulla pääosastolla malmilla hajautetaan henkilöstö kolmeen poliisilaitokseen

no se ei ensinnäkään jakaannu tasaisesti mutta vaikka jakautuisikin niin tilanne on se että tämmöinen niin sanottu ammattimainen liikennevalvonta valitettavasti aika lailla lamaantuu

ammattimainen liikennevalvonta on sitä että suunnitellaan tietty operaatio sellaisiin kriittisiin onnettomuuspaikkoihin ja tietyillä valvontatekniikoilla monialavalvonnalla siihen puututaan

yksi partio eli kaksi ihmistä tekee sitä valvontaa ja sen vaikuttavuus ei todellakaan ole samaa luokkaa kuin liikkuvan poliisin liikennevalvonta

arvoisa herra puhemies